eurostatin tilastojen mukaan suomi verottaa muita eu maita kireämmin työtä ja kulutusta ja omistamista huomattavasti keveämmin melkein puolet keveämmin kuin eu maissa keskimäärin

muualla euroopassa on ymmärretty että työ ja tuotanto on tärkeää ja hyödyllistä ja sitä pitää verottaa keveästi ja vastaavasti koko kansantaloudelle on eduksi jos liikkumaton pääoma saadaan verotuksenkin keinoin liikkeelle investoinneiksi

kyllä saksassa britanniassa hollannissa ja muualla länsi euroopassa yrittäminen on kunniassaan ja markkinatalous vahva vaikka omistajan täytyy maksaa veroja enemmän kuin suomessa

vastuullinen verotus on vaihtoehto koulutusleikkauksille

arvoisa puhemies

kansantalouden valtiontalouden ja veronkannon kannalta se on ihanteellinen vero kun se ei rasita työtä ja tuotantoa vaan liikkumatonta omistusta mutta ja tämä on suuri mutta asukkaan itsensä mielestä asunto ei ole omaisuutta vaan koti yksi elämän tärkeimmistä asioista välttämättömyys ja arvokas tavalla jota ei voi mitata rahassa saatikka verokertymänä

sen sijaan omistamista verotetaan kevyesti eikä siinä kaikki omistamista verotetaan usein hutiloiden ja epäoikeudenmukaisesti

eräiden arvioiden mukaan jo yksin saattamalla rekisterit oikeellisiksi ja huomioimalla todella käytetty rakennusoikeus veropohja laajenisi sadalla ellei sadoilla miljoonilla euroilla

uskomatonta että hyvin järjestäytyneessä yhteiskunnassa puuttuu kerta kaikkiaan luotettavaa tietoa ja yksiselitteinen rekisteri siitä miten tätä veroa pitäisi oikein kerätä

osittain tästä seuraa toinen epäkohta

kiinteistöveroa maksavat tutkimusten mukaan suhteessa eniten ne joiden asunnon arvo on alhaisin ja suhteessa vähiten ne joiden asunto on arvokkain

pikaisena tavoitteena on oltava oikeudenmukainen kiinteistövero jossa varakkaat maksavat sen mitä kuuluu ei enempää mutta sen mikä kuuluu ja taas vähävaraisten kiinteistövero voi nykyisenkaltaisilla tasoilla myös alentua

kokonaan toinen asia onkin verotuksen taso

jos hallitus toimisi tarmokkaasti asuntojen rakentamisen ja saatavuuden puolesta tai toimisi ollenkaan voisi suhtautua kiinteistöveron kiristykseen muutenkin kuin äärimmäisellä huolestuneisuudella varsinkin kun maahanmuuton suurin paine keskittyy juuri suuriin kaupunkeihin ja saa aikaan entistä vakavamman vajeen kohtuuhintaisista asunnoista

arvoisa puhemies

vastalauseen lausumaehdotukset ovat seuraavat

eduskunta edellyttää että hallitus seuraa toimiensa vaikutuksia asumisen kustannuksiin ja varautuu hillitsemään nousupaineita erityisesti kasvukeskuksissa

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy pikaisesti uudistamaan kiinteistöverotusta siten että veropohja on nykyistä tiiviimpi verotusarvot nykyistä oikeellisemmat ja vero kokonaisuudessaan vähemmän regressiivinen kuin nykyisin

kun tässä nyt ovat sosialidemokraatit ja koko oppositio kahdessa eri lisäbudjettivaiheessa vaatineet lisää rahaa työllisyyteen siinä tiedossa että työllisyysmäärärahat ovat loppuneet jo ja että tarve on suuri niin emme voi ehkä enää kuvitella että kysymys on tietämättömyydestä vaan kyllä tämä on ihan tarkoituksellista että niitten on tarkoituskin loppua kesken

hallitus seuraa kaikenlaisia vertailutilastoja eussa kilpailukyvyn ja muun suhteen mutta harvemmin mainitsee tämän faktan että työttömyys kasvaa suomessa tällä hetkellä nopeiten koko eussa

ja tämä on eräänlainen haamuraja kaksinumeroinen työttömyysprosentti

eli työttömyydestä tulee talouskasvulle vakava riippa ja se ehkäisee varmasti monia niitä talouskasvun tavoitteita joita hallitus aivan oikeutetusti tavoittelee

tuossa aikaisemmin yritin pääministeriltä tivata millä nämä niin sanotut kärkihankkeet on tarkoitus rahoittaa ja varoitin siitä että se uhkaa lisätä suomen alijäämää yli miljardilla jo entuudestaan

ottaen huomioon ne monet pontevat ja isänmaalliset puheenvuorot jotka on käytetty alijäämän vastustamiseksi on syytä havaita että hallituksen toimet kasvattavat alijäämää tarkoituksellisesti

jos ajatellaan esimerkiksi sitä palkka alea jota hallitus tavoittelee niin siitä palkkasummasta menetetään mahdollisesti jopa miljardi euroa verotuloja ja vastaavasti tämä menetys on tarkoitus kompensoida toisella miljardin veroalennuksella

eli tosiasiallisesti tilanne on tällä hetkellä se että jos katsotte valtiokonttorin kuukausikuvaajia niin siinä nähdään se suomen alijäämä on supistunut

ehkä tässä sitten ollaan siinä tilanteessa että kun se peloteltu eu komissio sitten jälleen kolkuttaa ovella niin se meidän lisääntyvä ja tahallaan lisätty alijäämä johtaa leikkaamisen pakkoon

se johtaa sosiaalietuuksien leikkaamiseen eläkeläisiltä ja kaikilta tarvitsevilta mutta samaan aikaan tullaan tässäkin salissa näkemään sitä retoriikkaa että työttömyys on näitten työttömien omaa syytä ja tullaan puuttumaan siihen ja hallitus selvästikin antaa merkkejä siitä millä tavoin hallitus pyrkii heikentämään työttömyysturvaa millä tavalla se pyrkii heikentämään myöskin työehtoja sillä tavalla että palkkatyötä pitää ottaa vastaan nykyisiä ehtoja huomattavasti heikoimmin eväin

arvoisa puhemies

melko yleisiä ovat jo hallituspuolueiden kannanotot siitä että työvoiman hinnan täytyy halventua vastaamaan kysyntää ja siitä että työmarkkinat pitää saada toimimaan niin että hinnalla millä hyvänsä ihmiset työllistyvät

tämä tarkoittaa sitä että sekä työllisyysturvan että työehtojen ehdot heikkenevät merkittävästi

haluan kiinnittää huomiota myös siihen että ongelmana on myöskin tämän arvostusmenettelyn vanhanaikaisuus ja se että se ei noudata lainkaan asuntojen käypiä arvoja

yksi syy miksi tämä valmistelutyö on varmasti viivästynyt on se että kun lukee valtiovarainministeriön selvitysmies peltolan raporttia viime vuodelta niin ilmenee että ongelmat ovat todella niin syviä ja laajoja ja kerta kaikkiaan tämän veron kerääminen on niin hutiloivaa ja epäoikeudenmukaista että ei sitä tähän mennessä ole onnistuttu korjaamaan mutta kiiruhtaminen on sitäkin tärkeämpää

ja tässä kohtaa yhteiskunnan aktiivinen työllistämispolitiikka on välttämätön ja tämän hallitus nyt ilmiselvästikin laiminlyö ja jättää sadattuhannet suomalaiset heikoimmat heitteille

edustaja kankaanniemelle

minä en sanonut että te käyttäisitte tällaista retoriikkaa mutta ennakoin vain sitä että tässä salissa tullaan käyttämään tätä retoriikkaa että työttömissä on itsessään se vika ja että tämä perustelee sen että työttömyysturvan ja sitten toisaalta työllistymisten ehtoja pitää ratkaisevasti heikentää

olen todella kiitollinen siitä jos voitte tässä antaa lupauksen oman puolueenne ja mielellään vaikka koko hallituksenkin puolesta siitä että näin ei tule tapahtumaan

kuten tuossa jo kahteen kertaan olen todennut tämän veropohjan lisäksi ongelmana on se että kiinteistöjen ja maapohjien arvostus kuten nyt jo kaksi vmn selvitystä on osoittanut ei vastaa niiden todellista käypää arvoa edes likimainkaan

hyväosaiset maksavat suhteessa vähiten arvokkaista asunnoistaan kiinteistöveroa ja arvottomista asunnoista tai vähäarvoisista asunnoista maksetaan suhteessa enemmän kiinteistöveroa kuin kuuluisi

tämän on kaksi selvitystä todennut ja tämä on aivan selvä tie mihin oikeudenmukaisuuden nimissä täytyy siirtyä ihan vain jo sen takia että ihmiset maksaisivat veroa siitä omaisuudesta sen verran kuin kuuluu eivät sen enempää mutta eivät myöskään vähempää

hallituspuolueiden edustajat ovat täällä koomisuuteen saakka korostaneet että on pakko tehdä tekemättä ei voi jättää jotain on tehtävä

on työllisyyskriisi mutta tässä asiassa hallituksella ei ole kriisitietoisuutta ja edessä on juuri se kierre jota pääministeri sipilä puheessaan pelkäsi loputtomat leikkaukset

nyt onkin sitten löydetty tällainen yleinen riittävän epämääräinen kilpailukyvyn parantaminen ja numeroita heitetään silti sadasosadesimaalien tarkkuudella